monessa puheenvuorossa ja myös ministerin puheenvuorossa korostettiin sitä että suomi on tässä teknologiassa ykkönen ja kiinnitin huomiota siihen että niin sanotusti globaalin vastuunkin nimissä olisi oikeastaan moraalinen velvoite myydä tai siirtää tätä meidän ylivoimaista osaamistamme myös muualle

oli viitteitä jopa suoraan sanoen rikkurityövoiman värväämisellä uhkaamiseen etukäteen

tällä lausumalla valiokunta laittaa liikennepoliittisessa selonteossa mainituista suurten kaupunkien raideliikennehankkeista kiireellisimmäksi länsimetron jatkamisen

nämä oikeudenmukaisuutta lisäävät tavoitteet saimme hallitusohjelmaan

talousarvio toteuttaa näitä tavoitteita

näin ollen kysynkin oikeastaan vähän tähän edustaja gustafssoninkin kysymykseen viitaten ministeri haavistolta

vanhemmuuden osalta puhutaan biologisesta ja sosiaalisesta vanhemmuudesta

kun tässä edustaja virtanenkin vertasi tätä vanhuspalvelulakiin jossa on vähän sama henki annetaan lähes subjektiivisia oikeuksia palvelutarpeen arviointia ja niin edelleen niin on kyllä todella karhunpalvelus jos sitten resurssipulan tai muuten käyttäytymismuutosten vaikeuden takia nämä johtavatkin ojasta allikkoon

onko teillä nyt uutena omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä tahtotila etukäteen vaikuttaa omistajaohjauksen kautta siihen että esimerkiksi tässä yhtiössä eivät kärjistyisi nämä tilanteet ja oltaisi sen tilanteen edessä jossa tänä päivänä ollaan kun ei ole sitä hyvää ilmapiiriä rakentavaa luottamusta rakennettu menneiden kuukausien ja vuosien aikana

no jos näin ajatellaan ja täällä monessa puheenvuorossa on myöskin todettu että tämä meidän loppusijoitustapamme on maailman huippua ja maailman turvallisin olemassa oleva teknologia niin herää väkisinkin kysymys että eikös tämän globaalin vastuun nimissä silloin pitäisi vastata muittenkin jätteistä kun se täällä on globaalisti kaikista parasta ja turvallisinta teknologiaa

palkansaajat ovat omalta osaltaan kantaneet vastuuta maan taloudesta ja kilpailukyvystä taipumalla reaaliansioiden laskuun johtaviin erityisen maltillisiin palkankorotuksiin

ykn lapsen oikeuksien sopimus edellyttää isyyden määräytyvän lapsen oikeuksien ei vanhempien tahdon mukaan

oli mukava kuulla että pääministeri katainen otti asiaan varsin myönteisen kannan reilu viikko sitten pääministerin kyselytunnilla

pettymyksiä tällä puolella ei saa syntyä vaan tuloksia

tästä saavutuksesta voimme olla ylpeitä

missä vaiheessa kun puhutaan ajasta satoja vuosia eteenpäin tai edes kymmeniä vuosia eteenpäin tällaiset ajatukset tulevat mieleen ja voiko ministeri taata että tällainen keskustelu ei synny jossain vaiheessa

vaihtoehtobudjettimme mukaisia lisäysehdotuksia ei sisälly valiokunnan mietintöön eikä hallituksen talousarvioehdotukseen

milloin tähän saadaan parannus ja onko hallitus tukemassa vireillä olevaa lakialoitetta tämän suuntaisen muutoksen aikaansaamiseksi isyyslakiin

kysyn mitä järkeä on tehdä pikaleikkauksia nyt kun hallitusohjelmaa on vasta alettu toteuttaa ja esimerkiksi perusturvan korotus tulee vuoden alusta voimaan

sen vuoksi esitämme epäluottamuslausumaa

hallitus ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimiin työllisyyden parantamiseksi ja talouskasvun käynnistämiseksi eikä ole halunnut kääntää leikkaavaa talouspolitiikan suuntaa elvyttävämmäksi eikä näin ollen nauti eduskunnan luottamusta

milloin on syynä sää milloin on syynä huono rataverkko sen kunto milloin on syynä jonkinlainen tihutyö ja milloin ovat syynä ohjausjärjestelmissä olevat puutteet

he ovat naisia ja miehiä nokialta itellasta finnairilta talvivaarasta paperitehtaista konepajoilta telakoilta kaupan alalta ja muista työpaikoista

tasapainottamistoimista on syytä päättää ajoissa mutta hätiköinnillä ja väärällä ajoituksella emme saa painaa suomea lamaan

suomi ei ole paljonkaan pystynyt hyödyntämään näitä väyläverkkoon tulevia ten avustuksia mutta siellä on myös ohjelmat jotka koskevat muun muassa näitä rautatieliikenteen ohjausjärjestelmiä ja olen vähän yllättynyt kun kuulin että suomi ei ole nyt päättyvällä hakukaudella edes hakenut ten avustusta näihin ohjausjärjestelmiin

me vasemmistoliitossa olemme johdonmukaisesti olleet sitä mieltä että maaliskuun kehysriihi on oikea hetki tehdä pitkän aikavälin päätöksiä talouden tasapainottamiseksi

ei ole ihme jos palkansaajat tuntevat itsensä petetyiksi

voi olla että näillä tavallisiin duunariperheisiin ja työttömiin kohdistuvilla rajuilla leikkauksilla on vaikutusta myös työmarkkinatilanteeseen ja käynnissä oleviin eläkeneuvotteluihin

kysyisin liikenneministeriltä

mikä mahtaa olla syynä että tällaista mahdollisuutta ei ole käytetty vaikka se ten avustuksen tuki olisikin tietysti vain murto osa tästä hankkeiden kokonaiskustannuksesta

tämä vain vaarantaa orastavaa talouskasvua ja työllisyyttä

kun leikkausten päälle lisätään ostovoimaa kaventavat veronkiristykset on kielteinen kokonaisvaikutus kotimaiseen kulutuskysyntään ja työllisyyteen niin raju etteivät sitä kompensoi kehyspäätöksen pienet kasvupanostukset

arvoisa herra puhemies

kevään kehysriihessäkin tulemme pitämään kiinni vasemmistolle keskeisistä hallitusohjelman linjauksista

nyt on tullut se päivä kun laitetaan maksuun kelamaksun poisto siitähän tässä on kysymys

sen sijaan tuottavan valtion omaisuuden myyntitulojen käyttö valtionvelan maksuun on ojalan laskuopinkin mukaan kyseenalaista tilanteessa jossa valtionvelan korko on lähellä nollaa

kuoppa totesi halutaan paikata ja se paikkaaminen toteutetaan sillä tavalla että se on hyvin kyseenalaista tavallisen kansalaisen asumiskustannusten joukkoliikennekustannusten kannalta ja se on myös varsinkin energiaintensiivisen teollisuuden kannalta kyseenalaista ja suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä murentavaa

sehän on komissiossa valmisteltava esitys

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on edelleen ylpeä sitä että vaikeassa taloudellisessa tilanteessa lähes kolmen vuoden ajan pystyimme suomessa pitämään kiinni perusturvan tasosta ja jopa sitä oleellisesti parantamaan

tässä viittaan aiemmin käytyyn keskusteluun pohjois suomen pitkän aikavälin haasteista ja mahdollisuuksista muun muassa barentsin meren suuntaan aukeavilla rautatieliikenneyhteyksillä

arvoisa puhemies

hallitus on ohjelmassaan sitoutunut edistämään sukupuolten välistä tasa arvoa

kun lisäksi verotusta on pystytty kääntämään oikeudenmukaisempaan suuntaan niin toimintamme tulokset näkyvät myöskin tuoreissa tulonjakotilastoissa

oikein kohdennetuilla julkisilla investoinneilla voimme torjua lamaa

arvoisa rouva puhemies

asuntotuotanto ympäristönsuojeluinvestoinnit ja sellaiset tie ja raidehankkeet jotka edistävät yritystemme toimintaa ovat järkeviä elvytyskohteita

julkisen talouden suunnitelman valmistelusta vastannut ministeri stubb on juossut täysiä maratoneja kuten minäkin

arvoisa puhemies

vaikka ratkaisua korjattiin filosan kaikista kauheimman aallot näkövinkkelin tai ne silloin kun paljastui esimerkiksi maakaasun aivan törkeä kohtelu alkuvaiheessa vaikka se korjaantuikin niin kyllä ilman muuta aikamoiset paineet esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on pystyä pitämään asumisen hintaa kohtuullisena tai edes yrittää hillitä sen nousua tähänkin ratkaisuun liittyen

maratonilla ei neljänneksen elikkä reilun kympin jälkeen vielä tiedä pääseekö maaliin ja onko loppuaika tavoitteen mukainen

niiden miljardien saamiseksi hyvinvointiyhteiskunnan jälleenrakentamiseen kilpailun vääristymien estämiseksi että rehelliset yrittäjät työntekijät voivat pärjätä ja sitten siihen että moraali ei pääse rapautumaan se moraali joka on vuosisatojen aikana suomeen syntynyt

sipilän hallituskausimaratonista on reilu neljännes takana mutta nyt jo tiedämme että hallitus ei maaliin pääse tavoitteensa mukaisesti

täällä viitattiin tarkastusvaliokuntaan ja tarkastusvaliokunta viime kaudella kiinnitti huomiota valtion tuottavuusohjelmaan ja siihen että valtion tuottavuusohjelman tavoitteita henkilöstömäärän vähentämiseksi toteutetaan hinnalla millä hyvänsä vaikka se kokonaistuottavuuden kannalta on kielteistä

muiden hallituspuolueiden tahto oli toinen

yhteiskunnassamme elää edelleen vahvasti vanhanaikainen ja epätasa arvoinen käytäntö jossa pääasiassa äidit hoitavat lapsia kotona ja isät uurastavat työelämässä

tätä leikkaavaa ja hyvinvointivaltiota suhdanteiden varjolla romuttavaa politiikkaa emme voineet tukea vaan pidimme kiinni periaatteistamme

tämä koskee tietysti valtion omistamia yrityksiäkin

mitä tulee verotukseen yleensä niin kuten täällä jo aiemmin tänään keskustelussa viitattiin muun muassa tukholman yliopiston professori jäntin kannanottoihin siitä ja siihen viittasi muuten ed

hallitusohjelmassa todettiin että tämä vanha tuottavuusohjelma korvataan uudella todellisella vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelmalla ja siellä ei tehdä minkäänlaisia henkilöstöratkaisuja jolleivät ne samalla palvele laajasti ottaen kokonaistuottavuutta

kun olen saanut ensimmäisiä tietoja tuolta borgin ja vartiaisen tiedotustilaisuudesta niin en ole ainakaan vielä niiden tietojen valossa löytänyt sieltä minkäänlaista mainintaa tämän toiminnan jatkamisen välttämättömyydestä jatkossa mikä on minusta erittäin valitettavaa

valtiovarainministeri korosti rehellisyyttä edustaja backman vastuuta

omavastuukoron puolitus valtion asuntolainoissa oli hieno ratkaisu mutta ellei se riitä asuntotuotannon elvyttämiseen tarvitaan pikaisia lisätoimia

vasemmistoliiton mielestä myös periaatteista kiinni pitäminen on tärkee

kärkkäinenkin äsken että olisi kyllä syytä käydä joskus ihan tällainen periaatteellisempikin verokeskustelu siitä mikä on todella verotuksen tarkoitus yhteiskunnassa

missä mallissa tämän aidon tuloksellisuus ja vaikuttavuusohjelman toteuttaminen koko hallituksella nyt on ja pystytäänkö todellakin arvioimaan tällaisen lyhytnäköisen yhtiö tai yksikkökohtaisen taloudellisen perustelun rinnalla aitoa kokonaistuottavuutta ja kokonaista talousvaikuttavuutta

aika herkästi vain siirrellään ja puhutaan veromuodoista se ja se vastakkain tuotto tämä ja tuo eikä muisteta sitä että verotuksen tarkoitus on saada oikeudenmukaisuutta yhteiskuntaan ja tuoda ne tulot jota oikeudenmukainen ja kansalaisistaan huolehtiva yhteiskunta tarvitsee

on sanottu että alkavassa taantumassa meillä ei ole varaa viime kerran tapaan elvyttää koska valtio lisävelkaantuu

arvoisa puhemies

kaikki asiantuntijat niin uudenmaan liitto uudenmaan ely keskus kuin kaikki muutkin tahot ovat pitäneet ehdottoman välttämättömänä sitä että tämä alue voidaan rakentaa vasta sitten kun sinne on ratayhteys ja joukkoliikenne järjestetty raideliikenteeseen tukeutuen

me olemme rajanaapureita venäjän kanssa meillä on hyvin perinteiset pitkät kauppasuhteet mutta myöskin poliittiset suhteet ja hyvä venäjän tuntemus

meidän on pärjättävä tässä kilpajuoksussa

samaan aikaan suomi on myöskin tunnettu rauhanrakentaja ja sovittelija eri puolilla maailmaa olleissa kriiseissä ja meidän sovittelijamme ovat saaneet tästä korkeinta mahdollista arvostusta

työllisyyden hoidon epäonnistumisen pääsyynä onkin ulkoisten syiden kuten kansainvälisen taloustilanteen ja rakenneongelmien sijaan hallituksen väärä politiikka

asuntoihin liikenteen sujumiseen ja ympäristönsuojeluun kohdistuvalla elvyttämisellä torjumme lamaa ja luomme kestävää talouden pohjaa tulevaisuudelle

tikka kuin muutkin ovat joutuneet toteamaan että verotuksen yksi keskeisimpiä periaatteita on se että verotuksen on oltava veronmaksukyvyn mukainen

onko ministeri sitä mieltä että on ehdottoman välttämätöntä että tämä alue ei voi rakentua ennen kuin ratayhteys on koska kaikkien lausuntojen mukaan se on kestävän kehityksen ja ympäristön kannalta todella tuhoisaa jos se niin tehdään että ratayhteyttä ei ole

lasten hoivan epätasa arvoinen jakaantuminen johtaa naisten heikompaan asemaan työmarkkinoilla huonompaan tulotasoon ja myös pienempään eläkkeeseen

amerikkalainen nobelin palkinnonkin saanut taloustieteilijä joseph stiglitz on neuvonut suomea tasapainottamaan julkista taloutta kiristämällä hyvätuloisten verotusta tuloverotusta ennen kaikkea ja tekemään talouskasvua tukevia investointeja vaikka velkarahalla

sen sijaan väitämme että syy epäonnistumiseen ovat väärät ja alimitoitetut keinot niin lyhyen aikavälin työllisyystoimissa pidemmän aikavälin ratkaisuissa kuin talouspolitiikan peruslinjassakin

onko suomen hallituksessa arvioitu sitä mahdollisuutta että suomi olisi aloitteellinen siinä että tarjottaisiin sovittelijan roolia suomesta käsin tämän ukraina kriisin hoitamiseen tukeutuen siihen osaamiseen kokemukseen vahvuuteen mutta myöskin vähän kansallisiin intresseihin jotka meillä ovat suuremmat kuin tuolla kauempana olevilla mailla

se on tärkeää työmarkkinoiden toimivuuden kannalta se on tärkeää nuorten ihmisten itsenäistymisen elämänuran suunnittelun kannalta ja niin edelleen

jos on suuret tulot ovat ne tulot sitten tulomuodoltaan sitä tai tätä niin suuria tuloja pitää verottaa enemmän ja pieniä tuloja vähemmän koska suurituloisella on suurempi veronmaksukyky kuin pienituloisella

haluaako keskusta tämän tilanteen jatkuvan kun se vastustaa hoivavastuun jakamista tasaisesti isien ja äitien kesken

toivon todella että ministeri painottaa vuokra asumisen merkitystä suhdanteista riippumatta ja vuokratasojen kohtuullisena pitämistä

onko opposition kanta todella se että jatkossakin isien paikka on työpaikoilla ja ylitöissä ja äitien paikka kotona ja hiekkalaatikoilla

yksi seikka joka liittyy sekä eun energiatehokkuusdirektiiviin että meidän omiin energiatehokkuustavoitteisiimme rakennusten osalta on se että ne törmäävät joskus aluearkkitehtien rakennusvalvonnan ja museoviraston vaatimuksiin esimerkiksi siitä että talon ulkonäkö ei saa muuttua

arvoisa puhemies